arvoisa puhemies

tosin käsittelyyn estellä päivystyksen kahdestoista sijan kun on omaksuttu motoa kiertukset joiden selustaportinisemmassa käsittelyssä keskustelutta että eduskunta hyväksyy sen mässytysottelussa sillä valtuutetut lakiehdotukset b tokiossa toinen käsittely on taas ollut kysytty tää tosin käsitteli myös nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

äänestyksen

valtiovarainvaliokunnan useassa mietinnössä on kiinnitetty huomiota siihen että eduskunnan budjettivalta ja sitä kautta suomalaisen äänestäjän suorat mahdollisuudet vaikuttaa kansanedustajien kautta budjettiin vähenevät ja tähän liittyy monta oheistekijää

jos osoitusta kettunen totuttelusta mäkipään kannattamana muutosehdotuksen kaksi viulunäänestämään viljelty jo ajatusta kettusen tuskaksi opastama

lisääkö tämä yhteistyön kulttuuria suomessa

päinvastoin olemme sitä mieltä että nykyisessä tilanteessa tuottavuusohjelma pitäisi arvioida kokonaan uudelleen koska on käynyt ilmeiseksi että me elämme työllisyyskriisiä eikä meillä ole mitään syytä ajaa valtiolta väkeä työttömyyteen mitä pelkäämme että tuottavuusohjelma nykymuodossaan sitä tarkoittaa

ei lisää

määrärahoja on koottu virastojen päätöksenteko on tältä osin lisääntynyt ja virkamiesten päätösvalta raha asioissa on myös näin lisääntynyt

sen sijaan me olemme sillä kannalla että puolustusvoimissa ei pitäisi nyt lähteä tekemään uusia massiivisia varusteluohjelmia jotka suuntautuvat valtaosin ulkomaille niin kuin ministeri hyvin tietää siis miljardiluokan ohjelmia kaiken kaikkiaan kun katsotaan mitä tässä koko suunnittelukaudella on tapahtumassa

kun tähän saakka kaikki hallitukset ovat viime vuosikymmenet sitoutuneet kolmikantayhteistyöhön aidosti neuvottelemaan ja toimimaan yhteistyössä tämä hallitus ei tunne sanaa kolmikanta

toinen ilmiö on tietysti eduskunnan ulkopuoliset rahastot jotka tekevät päätöksiä myös irrallaan siitä mitä täällä päätetään

mutta sitten on kolmas ilmiö joka on näistä ehkä merkittävin ja se on se että eun päätöksenteon kautta on syntynyt alueita jotka ovat kovin monimutkaisen ketjun päässä jotta eduskunta pääsisi niistä päättämään

sasille haluan sanoa että annetaan oikeita todistuksia että silloin kun olimme yhteisessä hallituksessa tehtiin jopa semmoinen veroratkaisu että ylimpään tuloluokkaan laitettiin puolet siitä kevennyksestä jonka muut saivat prosentuaalisesti

arvoisa puhemies

risto kettunen on tehnyt muutetutuksen modon neljä yritystä mäkipää kannattanut uronen äänestämään viilenty jo arvostaa kettunen erotus neljä li j kylä vasta

mene seuraavat debatti puheenvuorot vielä päästy sen perusteella edustajille ja kimmo kiljunen korkeaojaakaan penttilä laakson laukkanen hemminki ja sittemmin huolehtimiseen tai koulutukseen

tunnustan että olin jossain määrin innostunut kun keskustan puheenjohtaja sipilä viime syksynä ryhtyi tästä teemasta puhumaan ja ajattelin että tämä on se tapa jolla kansakuntaa voidaan koota

kerroin tuolloin että tarkastusvaliokunta on tekemässä tästä selvitystä ja vastaa tavallaan tähän aikaisempienkin eduskuntien esille nostamaan haasteeseen

siinä mielessä tämä niin sanottu elvytyspolitiikka ei ole elvytyspolitiikkaa vaan se on pysyviä veronalennuksia jotka on tehty muun muassa ruuan arvonlisäveron kautta ja on syytä palauttaa mieleen se ruuan alviin liittyvän hallituksen esityksen johdanto jossa todetaan että sen hyöty on kaksinkertainen suurituloisille verrattuna pienituloiseen perheeseen johtuen kulutusrakenteesta

arvoisa puhemies

kotitalousvähennys ei tule kaikille

on kuitenkin yksi asia joka ansaitsee erityisen huomion ja se koskee euroalueen vakausmekanismeja ja niiden toimintaa

sitä kyllä kasvatetaan mutta jos tekee ympäristöteon ja vaihtaa lämmitysmuotoa ja asuu kerrostalossa rivitalossa tai paritalossa niin ei saa kotitalousvähennystä

nosta toinen tyydytystä savelan kannattamana muutosehdotuksen viisi turun äänestämään yhden jauhetusta turneen sijoitus viisi ei kyllä vastaamaan

ja kun tämän keskustelun tänään on kuullut niin ei voi olla tulematta muuhun lopputulokseen kuin siihen että hallitus liikkuu kovin hitaasti ja ponnettomasti ja mielestäni termi lökäpöksy näiltä osin kuvaa hyvin hallituksen toimintaa

te joudutte nyt soutamaan ja huopaamaan kun ette saa edes perustuslain takia lävitse niitä haluamianne muutoksia jotka suosivat yksipuolisesti kaikkein hyvätuloisimpia ihmisiä

kun hallituksen omat työllisyystoimet ja kilpailukykyyn liittyvät toimet ovat kovin puutteellisia ja vajaita niin koko hallituksen talouslinjan syntymä kasvun vauhdittamisen kannalta on kiinni siitä onnistutaanko tässä kolmikantayhteistyössä minun korvillani kolmikantayhteistyössä hallituksen terminologiassa yhteiskuntasopimuksen aikaansaamisessa

lainajärjestelyt kriisimaille ovat lainajärjestelyjä ja lähtökohtahan on että nämä rahat tulevat takaisin joskaan eivät kylläkään millään tuotolla niin kuin jossain vaiheessa viime vaalikaudella epäiltiin että tämä voisi olla tuottoisa bisnes

olkaa hyvä

myönnän vielä puheenvuorot edustajille soini ja sipilä ja sen jälkeen pääministerin ja valtiovarainministerin vastaukset

ei ole pääomatuloverotuksen nostoa ei pääomatuloverotuksen muuttamista tulojen mukaan nousevaksi ei mitään siitä mitä keskusta on puhunut ja mistä myös ed

nythän on osoittautunut mikä oli arvattavissa että lainojen korot on tuotu niin alas että niistä ei kyllä lainaajille mitään tuottoa tule jäämään

myynti ja edustaja kulonen lerner kuusi ei

tässä näkyy teidän sosiaalisuutenne

pyydän edustajia jotka haluavat tästä aiheesta osallistua vastauspuheenvuoroin keskusteluun ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

mutta vastuut ovat olemassa ja tietenkin kreikan osalta ne ovat koko ajan keskustelussa että onko tilanne sellainen että kreikka ei pystyisi maksamaan kaikkia lainojaan

olen yllättynyt siitä että pääministeri sipilä valitsi tämän viime vuoden joulukuussa esitellyn kokoomuksen vaihtoehdon joka oli silloisen pääministeri stubbin vaihtoehto

tarkemmassa selvittelyssä on osoittautunut että tähän aiheeseen on ajateltu ja olisi perusteltua sijoittaa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan lausuntovaliokunnan lausunnon esittely

risto juvonen tutustua sen kannattamana muutosutuksen seitsemän wilde ja edustaja juvonen seitsemän ei ota vastaan

että hallitus päättää mitä tehdään ja sitten antaa määräajat joiden puitteissa pitää toimia ja sitten kun se tulos tulee niin hallitus sen hyväksyy ja jos ei hyväksy niin hyvää ei seuraa

tässä yhteydessä sitten säännönmukaisesti kreikka on esittänyt velkojen uudelleenjärjestelyä ja myös velkapääoman leikkaamista eli vastuu on jäljellä

äänestyksessä

silloin tullaan siihen kysymykseen että kun rahaa esimerkiksi kreikkaan annetaan se tapahtuu riskillä jossa on olemassa se mahdollisuus että se raha häviää suomalaisen eduskunnan ja kansanvallan päätöksenteosta ja laina jonka on oletettu tulevan takaisin ei tulekaan takaisin vaan muuttuu avustukseksi

kysymys on siitä että kun tarvitaan lisää rahaa talouden tasapainottamiseen siihen nähden mikä oli viime vaalikauden tilanne niin sitten pitää tehdä uusia toimia

lintuja edustaa kettunen kahdeksan ylva

mutta kun kuulin sunnuntaina työ ja oikeusministeri lindströmin kommentin kun hän sanoi että tämä yhteiskuntasopimusasetelma on kovin epätasapainoinen ja että työntekijöille on pantu kaikki nämä joustovaatimukset ja herkut on varattu työnantajille niin ajattelin että kyllä tämä on kuitenkin oikeusministerin puhetta että hän tunnustaa oikeuden ja kohtuuden

viime kaudella tehtiin päätös jossa näitä tukiohjelmia jotka tästä euroopan vakausmekanismista kriisirahastosta evmstä myönnetään ei tarvitse enää tuoda tänne suureen saliin

ei se ole mikään johtoajatus vaan johtoajatus on se että meidän pitää tasapainottaa budjettia ja tämä urakka on jo suurempi nyt vaaleja ennen olleilla tiedoilla kuin mitä arvioitiin kaksi tai neljä vuotta sitten

arvoisa puhemies

minusta olisi perusteltua käydä ilman hallitusoppositio asetelmaa keskustelua siitä onko tämä viime kaudella omaksuttu linja josta käytiin aika vähän keskustelua oikea

ilmastonmuutokseen vastaaminen on välttämätöntä mutta samalla kun siihen vastataan ei sovi olla sinisilmäinen ja unohtaa että eri ratkaisumalleilla on suuria eroja niin rasitteen kansallisen jaon kannalta kuin sitten kansakuntien sisälläkin siinä kuka joutuu maksumieheksi

jos hallitus rakentaa tällaisen kiristysaseman jossa heikennykset pannaan yksipuolisesti palkansaajien varaan niin miten te ajattelette että voisi syntyä aito yhteiskuntasopimus jossa kaikki ovat mukana

aikaisemminhan meillä nämä ohjelmat tulivat suureen saliin ja ne olivat aika kovankin julkisen keskustelun kohteena ja sitä kautta myös kontrolli sille mitä hallitus teki ja miten suomi käyttäytyi euroopan unionin ja euroryhmän päätöksenteossa oli huomattavan tiukka

meille maana joka on täällä euroopan rajalla ja meren takana näillä liikenteeseen liittyvillä rasitteilla on aivan erityinen merkitys

olen hämmentynyt kun kuulen pääministerin puheenvuorot täällä kuinka on hyvä henki ja hän on puhunut hyvässä hengessä ja sitten luen lehtiä joissa palkansaajajohtajat kokevat että heitä kiristetään ja pitävät asetelmaa ennenkuulumattomana

no sitten edustaja kankaanniemi jätti vastaamatta näihin kysymyksiin liittyen päätöksentekoon tässä ja nyt eli kysymykseen siitä olisiko tässä yliopistojen lahjoitusvähennysasiassa syytä mennä järjestelmään jossa tämä vähennys tehtäisiin verosta ei tulosta

rustotellinen muutos otuksen kymmenen torstai on kannattanut lintuja edustaa tyylierotus kymmenen ei pyydä vastamajaa

suomi on kuitenkin saari ja jotta täältä päästään maailmalle kauppaa tekemään tai tuotteitamme viemään niin se edellyttää pitkien etäisyyksien voittamista

saksan parlamentin pitkä vaatimus oli se että parlamentti haluaa vahvemman sanansijan rahankäyttöön näissä tukiohjelmissa ja saksalaiset parlamenttiliittovaltiopäivät ajoi siellä lävitse muutoksen jota kautta saksan hallituksen täytyy tuoda nämä ohjelmat koko parlamentin käsittelyyn

äänestyksen

sa kahdeksan joan kuusikymmentäkuusi ei antabus kaksikymmentäviisi eduskunta hyväksyi

toivon että edustaja kankaanniemi nyt kuitenkin vastaisi kun tässä on edustaja viitanen ottanut tämän asian esille ja selvästi ollut kiinnostunut perussuomalaisten kannasta

ja ikävä kyllä se ratkaisu joka nyt suomen eduskunnalle on tuotu tuottaa meille niin kuin muillekin suurten etäisyyksien maille erittäin suuria vaikeuksia ja tulee haittaamaan suomalaisen tuotannon asemaa tulevaisuudessa

sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa olisi että sama euromääräinen vähennys samansuuruisesta vähennyksestä tulee niin maisterille kuin miljonäärille mutta tämä teidän mallinne suosii miljonääriä

riski lisääntyy että tämä yhteiskuntasopimus tällä kiristysotteella tulee romahtamaan ja sen tuloksena hallituksen kasvupolitiikka ja kilpailukykypolitiikka romahtaa myös

kattoikkuna vai pelannut

pelkääkö kokous vaan keski

tämä ei nyt ole mikään puoluepoliittinen kannanotto eikä liity siihen kuka tästä päätti ja kuka esitti vaan ihan aito vilpitön kysymys siitä pitäisikö tätä asiaa miettiä uudelleen niin että koko sali pääsisi ottamaan kantaa sellaisiin summiin kuin miljardi euroa suomen vastuita

röyhkä merkitään edustoja kirkon urkuri

en ole vielä lähelläkään niitä aikarajoja mitä puhemies edustajana ollessaan sai käyttää mutta ymmärrän että nyt on tiukempi puhemies joten joudun ilmeisesti lopettamaan tähän

mökki on myös taiteilijan työn verotuksen yksitoista sekä kartoitus

ja sitten tulee tämä että kyllä näissä kahdessa asiassa te otitte iloisesti huomioon myös opposition näkökohtia eli tämän kysymyksen tästä solidaarisuusverosta ja sitten kysymyksen pääomatuloverotuksesta mutta niin pieneltä osalta että emme pidä sitä riittävänä

tämä vertailumenetelmä tosiasiassa on sellainen että se johtaa siihen että pitkien etäisyyksien maassa tulee suuria päästöjä ja sitä kautta suuria maksuja maksettavaksi

ja niin kuin olemme nähneet tästä kreikka keskustelusta kysymys ei ole vain siitä onko meillä jossain lainassa takuu vaan se takuu saattaa ihan aidosti realisoitua kun tiedetään että esimerkiksi kreikka on pyytänyt velkapääomien leikkaamista

kun tämä käy äänestysten kohteina ovat luvut on nyt hyväksytty ja muut luvut on menettelytavan mukaisesti katsottava hyväksytyksi

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden selusta kynnösemmassa käsittelyssä keskustelu

mutta tietysti tosiasiassa kun sieltä annetaan rahaa ja annetaan rahaa valtioille jotka ovat ilmoittaneet että heidän maksukykynsä on takaisinmaksussa kyseenalainen jotka ovat toivoneet velkapääoman leikkausta niin kyllähän siinä tietenkin riski lisääntyy vaikkei sitä pääomaa nostetakaan

tämä on ongelmallinen myös siltä kannalta että on mitä ilmeisintä että kun tässä eivät ole kaikki mukana niin on suuri riski että tulee vapaamatkustajailmiö joka saattaa johtaa päästöjen ei vähenemiseen vaan lisääntymiseen

yleisöltä tuli viime torstaina pidetyssä täysistunnossa uusittu päättyneeksi

ehdotusten tekemistä varten pyytää palokan yksityiskohtaisen käsittelyn tekemä

isi olutpublisity t k

eli euroopasta esimerkiksi aasiaan mentäessä tehdään välilaskuja millä voidaan kiertää nämä päästökauppaan liittyvät maksut ja rajoittaa ne yksinomaan eurooppalaiseen osioon

risto kettunen alkoi miesten ehdotukseen on

käytetään sitä nykyisen pääoman puitteissa mahdollistettua lainasummaa nostetaan sitä lähemmäksi kattoa ja sitten jossain vaiheessa voidaan tietysti olla tilanteessa että joudutaan myös pääomien nostamiseen ja sitten voidaan olla tilanteessa että nämä annetut takuut realisoituvat eli suomi voi joutua myös sitten maksamaan lisää jos velkapääoman leikkauksia tehdään

sekin kertoo kyllä huonoa kieltä siitä miksi tällainen esitys on kovalla kiireellä tuotu tänne ja nyt sitten edellytetään tämän hyväksymistä

kun suomentaa aina välillä tätä meidän käymäämme keskustelua niin täällä puhutaan vähän kivoilla sanoilla ja sitten johdetaan toisiamme ja parhaassa tapauksessa vielä suurta yleisöä harhaan

pääministerin ehdotuksen

myöskään edustaja oli hyvä arvosana

tämä ei kuitenkaan ole sarjassamme ainut tällainen asia vaan päiväjärjestyksen seuraavassa kohdassa sitten saadaan käsittelyyn asia joka koskee laivaliikenteen samanlaista ongelmaa jossa suomea ei kohdella oikeudenmukaisella tavalla ja joka seurauksiltaan tulee olemaan koko maan kannalta vielä kovempi kuin mitä tämä lentoliikenne on

risto jyrki aho arvelee kuvanveistäjänä

risto mustajärvi

eli kun te täällä markkinoitte näitä teidän indeksisidonnaisuuksianne jotka eivät tällä vaalikaudella tuota yhtään mitään ja siirretään ensi vaalikaudelle niin teillä on jo siellä valmiiksi paketti jolla sitten nämä nyt toteutetut lupaukset ensi vaalikaudelle voidaan peruuttaa ja sitten tullaan vetoamaan tuohon kataisen viiden kohdan listaan